kuitenkin ympäristövaliokunta tätä esitystä on pitänyt tarpeellisena ja puollamme enemmistönä tämän lakiehdotuksen hyväksymistä mutta kuitenkin joidenkin muutosten kera

en saanut vastausta esimerkiksi keskustan suunnalta siihen kysymykseen koskiko tuo puheenjohtaja edustaja sipilän esitys että jätettäisiin joitakin uudistuksia tekemättä myös tätä tärkeää sosiaalihuoltolain uudistusta tai esimerkiksi perhehoitolain uudistusta joka myös on muuten vireillä

tämän esityksen tavoitteena on saattaa rakennusperinnön säilyttämistä koskevat säännökset ajan tasalle ja myöskin vastaamaan hiukan paremmin kansainvälisiä sopimuksia

tässä on lukuisia yksityiskohtia jotka valtiovarainvaliokunta on aivan aiheellisesti ottanut huomioon mutta erityishuomio pitäisi tässä seurannassa olla seurannan koordinaatiossa sen vuoksi että tämä asia on monen eri ministeriön vastuulla

kyllä tässä erittäin suuri vaara on arvoisa ministeri että jäädään levittelemään käsiä tämän asian suhteen ja tämä tavoite ei toteudu

tarkoituksena on myös selkiyttää rakennusperinnön suojelemista kaavoitetuilla aluilla sillä tavoin että suojelu tapahtuisi pääasiassa maankäyttö ja rakennuslain keinoin

ympäristötyömomentti on oivallinen momentti valtion talousarviossa hoitaa näitä siirtoviemärikysymyksiä rakentaa putkia joitten päähän ihmiset pääsevät jolloin ei tarvitse sitten näitä pömpeleitä sinne pihoille ruveta roudaamaan

silloin saattavat välillä mennä vähän näkemyksetkin ristiin ja kuitenkin pitäisi pitää mielessä se että johdonmukainen linja erityisesti verotuksen kannalta mutta tietenkin myös ympäristön kannalta on aivan välttämätöntä näissä asioissa

eli olisin toivonut että tässä kokonaisuudessa palveluihin olisi ehkä kiinnitetty hiukan enemmän huomiota vaikka hyvin ymmärrän sen että tämä lapsilisäpäätös on se joka nyt on ollut tämän keskustelun kärjessä

uusi lakiehdotus selkeyttää suojelukohteiden määrittelyä täsmentää useita käytännössä esille tulleita epäselvyyksiä soveltamisen osalta ja lisää myös yleisesti suojeluprosessin avoimuutta ja myös lain ymmärrettävyyttä

vielä totean tuohon varapuheenjohtajankin mainitsemaan pilaantuneiden maa alueiden verottomuuteen että sekin on asiakokonaisuus johon varmaan joudumme vielä palaamaan

ei tullut vastausta kokoomukselta siihen missä ovat rahat jos kerran noin paljon on hyvää tahtoa kuin oli ryhmäpuheenvuorossa missä viipyy resursointi tähän asiaan varsinkin kun koko ympäristöhallintoa on tällä hallituskaudella kurmoitettu kovalla kädellä ja viety hallinnon ihmisiltä jotka yrittävät näitä asioita tuolla alueella hoitaa resurssit pois

enkä ole halunnut myöskään antaa sellaista mielikuvaa että hallituksessa ei ymmärrettäisi sitä että tämä päätös on kova päätös

rakennettu kulttuuriympäristö rakennusperintö viittaa siis konkreettiseen rakennettuun ympäristöön mutta myös maankäytön ja rakentamisen historiaan ja syntytapaan sisältäen erilaiset rakenteet kuten pihat puistot ja kadut

mutta kun me katsomme tätä kokonaiskuvaa talouden työllisyyden kannalta niin niitä vaihtoehtoja joita valtiontaloudessa on ollut pakko löytää ei kyllä olisi paikattu niillä toimilla joita tässä keskustelussa tämän illan aikana on ehdotettu

ihmettelen tätä kaksilla kärryillä ajamista toivoisin tähän kyllä vielä keskustelussa vastauksia

muiden arvojen ja seikkojen merkitys kuten suojelun tarkoituksenmukaisuus arvioidaan sitten suojelupäätöksen tekemisen yhteydessä ja museovirastohan meillä arvottaa valtakunnallisesti arvokkaita rakennuksia ja rakennettuja ympäristöjä

olen aivan samaa mieltä siitä että toimeentulotuen kehittäminen on keskeinen asia

niinpä vuorovaikutteisten prosessien vahvistaminen kuulemismenettelyjen ja yleensä suojeluprosessin avoimuuden lisääminen edistää suojelun ymmärrettävyyttä ja siten myös sen hyväksyttävyyttä

kun meillä tämä työryhmä parhaillaan on niin nimenomaan painopiste on siinä millä tavalla ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea voitaisiin tarjota nykyistä helpommin perheille jotta ei jouduttaisi syvempiin taloudellisiin ja muihin ongelmiin

me olemme tehneet oppaan toimeentulotuen osalta jotta vältyttäisiin niiltä ongelmilta joihin täällä edustaja alanko kahiluoto viittasi

arvoisa puhemies

tässä vielä ehkä muutama sote kommentti ja sitten ajattelin käsitellä jonkun verran lastensuojelua joka äskeisellä kierroksella jäi kokonaan käsittelemättä ja muutamia muita kysymyksiä

lisäksi me hallituksessa olemme tehneet päätöksen periaatteellisen päätöksen nyt siitä että toimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto kelalle tapahtuu jolloin uskon että pystymme asiakkaan kannalta katsomaan siten kokonaisuutena paremmin että ei tapahdu esimerkiksi niin suuria kuntakohtaisia eroja ja että kaikki perheet jotka ovat oikeutettuja tähän tukeen myös tuon tuen sitten voivat itselleen ja perheelleen saada

aivan aluksi haluan hiukan hämmästellä sitä että näin merkittävän asian käsittelyssä ministeriaitio on ollut jo pitkälti toista tuntia tyhjänä

kyllä haluan vielä kerran todeta sen että hallituksen suunnitelmat tästä asiasta ovat olleet kaikkien meidän tiedossa ja aivan selvät miten tässä aiotaan edetä ja sitä taustaa vasten tuntuu vähän kummalliselta että nyt halutaan tästä työryhmän työn luovutuspäivänä nostattaa tällainen kova keskustelu vaikka ainakin itse olen ollut hyvin perillä siitä että asiantuntijoilla on monenlaisia näkemyksiä osin ristiriitaisiakin näkemyksiä keskenään tästä asiasta ja on olemassa myös näitä perustuslakiin liittyviä kysymyksiä joita on jo yritetty työryhmän työvaiheessa selvittää ja osin ehkä myös ratkoa

esityksen rakennuksen suojelemisesta saa tehdä omistaja valtion viranomainen kunta jonka alueella rakennus sijaitsee maakunnan liitto ja toimialueellaan sellainen rekisteröity yhteisö jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen

voisi todeta että kyseessä on historiallinen uudistus joka on tehty historiallisella kiireellä ja jonka jälkeen jää valitettavasti historiallisen paljon virheitä

vielä haluan sanoa että kyllä tässä tietenkin hankaluuksia on ollut kun on mietitty miten tuo vaikea säästötoimenpide sitten pystytään toteuttamaan

valiokunta pitää perusteltuna muutosta joka laajentaa oikeuden sijaintipaikkakunnalla toimivista yhdistyksistä yhteisöihin samalla rajaten ne niihin joiden tavoitteena on nimenomaan kulttuuriperinnön vaaliminen toimialueellaan

tämä on tärkeää todeta ihan senkin vuoksi eduskunnan pöytäkirjoihin että olen aivan varma että tähän uudistukseen tullaan palaamaan ja katsomaan mitä tästä asiasta on sanottu kun on käyty tätä palautekeskustelua tässä salissa

vielä haluan senkin todeta että kun tässä käytetään näitä termejä että on sekamelskaa ja on ongelmia niin kuitenkin tämä on nyt vuosikausiin ensimmäinen kerta kun meillä oikeasti on tätä rakenneuudistusta koskeva pykäläpaketti olemassa

katsottiin esimerkiksi sitä miten säästö kohdentuisi jos ensimmäisen ja toisen lapsen osalta jätetäisiin kokonaan koskematta tukeen

valiokunta toteaa että pääosa rakennussuojelusta toteutetaan maankäyttö ja rakennuslain keinoin ja näin vuorovaikutteisella osallistumismenettelyllä on ehkä vieläkin vahvempi asema

arvoisa rouva puhemies

valitettavasti oma pelkoni on kyllä se että vuodenvaihteessa tässä maassa vallitsee melkoinen hässäkkä tuolla alueilla sellainen sekamelska jota voi olla vähän vaikea ensi alkuun selvitellä

mutta sitten olisi tapahtunut se että sitten kolmannesta lapsesta eteenpäin tuo säästö olisi ollut niin raju että katsottiin että sillä olisi ollut erittäin kielteinen tulonjakovaikutus koska hyvin monesti monilapsiset perheet ovat niitä joilla myöskin on pienituloisuutta perheessä ja tämänkin tuossa puheessani mainitsin

haluaisin vielä tähdentää tätä näkökulmaa joka tässä keskustelussa on noussut esille kuntien ja yksityisten yritysten välillä ja muistuttaa siitä että tämä osa alue on varsin pieni osa koko tätä isoa jätelain kokonaisuudistusta

ympäristövaliokunnan puheenjohtajana haluan aivan aluksi kiittää niistä näkemyksistä joita täällä on tulevaa työtämme koskien esitetty ja varmaan niitä kuullaan vielä tässä illan aikana lisää

mielestäni tälle pitäisi antaa aika suuri arvo kun asiantuntijat ovat tehneet hyvin tiukalla aikataululla vaativaa työtä ja saaneet tämän nyt tässä aikataulussa kuitenkin annetuksi

kokonaisuuden kannalta maankäyttö ja rakennuslailla on keskeinen merkitys rakennussuojelun toteuttamisessa kun asemakaava alueella ensisijainen suojelukeino on asemakaavasuojelu

laxell täällä totesi omassa puheenvuorossaan että on vähän surullista että näin suuri asia on näin myöhään täällä listalla

täällä on lukuisissa sosialidemokraattisissa puheenvuoroissa jo todettu se että me olemme olleet alusta lähtien kannattamassa sitä että aluehallintoa uudistetaan mutta emme ole ymmärtäneet miksi tämä hanke on pitänyt viedä läpi käärmettä pyssyyn meiningillä

en olisi nyt tyrmäämässä tai viheltelemässä pelejä poikki tai mitään muutakaan vaan viemässä määrätietoisesti tätä eteenpäin

eli kovin helppoa tai järkevää tapaa tehdä näitä vaikeita päätöksiä ei sittenkään ei ainakaan helppoja tapoja ole ollut olemassa

eli kyllä tässä se villankoiran ydin on nimenomaan siinä että tuomme tähän lain tasolle näitä tärkeitä muun muassa kierrätykseen liittyviä asioita paremmin esiin kuin mitä aikaisemmassa laissa on ollut

voin yhtyä tähän huoleen kyllä että ylipäätään ympäristövaliokunnan asiat jotenkin luonnikkaasti aina tulevat tänne listan lopulle

ja tämä verotuskysymyshän on ollut esillä että olisiko sitten oikeudenmukaisempi tapa ollut se että olisi nostettu hiukan pienempituloisten lapsilisää ja sitten laitettu muutoin lapsilisä verotettavaksi tuloksi

myös eduskunnan todellinen päätösvalta kuten täällä esimerkiksi edellisissä puheenvuoroissa on todettu on tässä uudistuksessa iso ja periaatteellinen asia ja olen kyllä hiukan surullinen jollei tämä talo itse ymmärrä omaa asemaansa tässä mielessä puolustaa

joskus olisi varmasti syytä keskustella siitä että niiden paikka voisi olla listan kärjessä ennemminkin kuin täällä illan viimeisten joukossa

se nousi jo aikaisemmin täällä esille että meillä todellakin on ollut aulikki kananojan johdolla erittäin hyvää työtä tehnyt työryhmä josta syksyn mittaan saimme myös erittäin paljon lausuntoja ja nyt sitten ministeriössä tehdään ikään kuin sellaista prioriteettilistaa mitkä niistä asioista jotka tuossa työryhmän työssä ovat nousseet esille ovat kiireisimmin toteutettavia ja mihin meillä sitten on resursseja koska ei pidä myöskään lähteä siitä että luvataan kaikki mahdollinen ilman että myöskin kunnille resursoidaan tätä asiaa

en itse kyllä aivan jaa tätä ed

tällaisena pidetään esimerkiksi tilannetta jossa asemakaavaa voidaan pitää rakennusperinnön huomioon ottamisen kannalta vanhentuneena eikä asian selvittäminen ja ratkaiseminen käynnisty enää asemakaavan muutoksella ja myös kaavoituksen viivästyminen voi olla tällainen syy

pulliaisen edustamaa näkökantaa siitä että kuntien jätehuollossa nyt jotenkin ajateltaisiin yksioikoisesti että kaikki vaan mitä polttoon voidaan viedä sinne myöskin kärrätään

aivan liioittelematta voi ympäristöasioista todeta kyllä sen että tällä hallituksen valitsemalla ympäristöpolitiikan linjalla en puhu nyt vain tästä uudistuksesta ympäristöasioiden hoitoa uhkaa vähittäisen näivettymisen tie

en jaa tätä käsitystä kyllä ja myös valiokunnan tietoon on tässä laajassa kuulemisessa tullut kyllä niitäkin esimerkkejä joissa kunnissa on hyvin pitkälle meneviä suunnitelmia ja myös toteutusta sen osalta että kierrätysastetta voidaan nostaa hyödyntämisastetta voidaan nostaa

saumattomien palveluketjujen aikaansaaminen perhepolitiikassa on todella tärkeä asia

ja tämä fakta on vakavassa ristiriidassa sen kanssa että ympärillämme on lukuisia haasteita joihin juuri ympäristöalan osaajien tulee tarttua ja tuottaa myös tietoa meille päätöksentekijöille ilmastonmuutos monimuotoisuuden säilyttäminen vesiensuojelu nyt vain muutamia mainitakseni

olen sitä mieltä että sieltä työryhmän työstä nousee monia sellaisia asioita joihin voimme kyllä saada ratkaisuja jo tällä hallituskaudella

ja kävimme hyvin perusteellisen keskustelun ihan tämä äidinkin tietopohja siinä joutui kyllä koetukselle kun yritin selittää mitä näille jätteille esimerkiksi käyttämättömille tai loppuun käytetyille leluille tapahtuu tässä isossa kuviossa

aivan lopuksi totean että en ole sanonut että tänne keskusteluun ei saisi tuoda kriittisiä palautteita kansalaisilta

kaikkein suurin ongelma minun mielestäni tässä koko keskustelussa liittyy jätehierarkiassa tähän ykköskohtaan ja se on tämä jätteen määrän vähentäminen

mutta on totta mihin itse asiassa edustaja paatero viittasi tässä naisiin kohdistuvassa väkivallassa että ei myöskään pidä koko ajan vain katsoa sitä miten hoidamme ongelmia vaan pitäisi myös puhua entistä enemmän siitä miten ennaltaehkäisemme niiden ongelmien syntymistä

tästä pääsen tätä pientä aasinsiltaa käyttäen siihen ehkä oleellisimpaan asiaan jossa mielestäni meillä kaikilla poliitikoilla ottamatta nyt kantaa tähän itse esitykseen varsinaisesti olisi paljon tehtävää ja se on kyllä se julkisen keskustelun käymisen tarve jolla me voisimme oikeasti päästä puhumaan siitä miten me saamme jätteen määrää vähemmäksi

minä olen tarkoittanut sitä että yksi ryhmä yksi eduskuntaryhmä ei voi asettua meidän muiden yläpuolelle tässä palautteen saamisessa ikään kuin vain joku porukka täältä tuntisi kansalaisten arjen ja asiat paremmin kuin me muut

tähän liittyen kiinnitetään huomiota myös alueen ympäristöön ympäristön laadun edistämiseen ja joissakin tapauksissa eräänlaisen suojavyöhykkeen tarpeeseen

tästä isosta kokonaisuudesta meidän pitäisi yhteiskunnallisesti saada enemmän keskustelua aikaan siis siitä miten siirtyä kohti entistä kestävämpää kulutustottumusten maailmaa jossa ei ole paikkaa nimeltä pois olemassa

silloin tietenkin lastensuojelun kohdalla ehkä myös tässä naisiin kohdistuvassa väkivallassa kyse on aika monesti perheiden hyvinvoinnista ja siitä kuinka hyvin pystymme tukemaan perheitä ja auttamaan perheitä selviämään silloin kun on hankalia tilanteita jotta ne ongelmat eivät syvene ja pahene ja sitä myötä usein mutkistu ja kallistu

lisäksi eu tason määräyksistä mutta myös omasta kansallisesta lainsäädännöstämme johtuen ympäristöasioissa nimenomaan lainsäädäntö on koko ajan lisääntymässä ja se tarkoittaa myös lisätyötä tuolla alueilla

tässä viittaan edustaja mäntylän käyttämään puheenvuoroon jossa hän nimenomaan itse aloitti tämän keskustelun sanomalla että oltuani täällä kolme vuotta joudun toteamaan että aivan liian monet ovat vieraantuneita

valiokunta korostaa tässä että kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan suojelemiseksi on usein tarpeen rajoittaa esimerkiksi raskaan liikenteen kulkua rakennusten välittömässä läheisyydessä

kun pienen poikani kanssa tässä lelulaatikoita taannoin siivottiin ja hän sanoi että pistetään vaan pois tämä vanha lelu niin tekisi mieleni tähdentää laajemminkin suomalaisille että paikkaa nimeltä pois ei ole olemassa ja sen vuoksi meidän jokaisen omat kulutustottumukset ovat hyvin tärkeässä roolissa silloin kun pohdimme sitä mitä sitten sille jätteelle tapahtuu sen jälkeen kun sen elinkaari on päätöksessään

siis me voimme täällä puuhastella näiden asioiden kanssa ja riidellä milloin kuljetuksesta ja milloin hallintaoikeudesta ja milloin mistäkin mutta oleellisin asia ja kysymys tämän jätekysymyksen ympärillä on kuitenkin se millä me saamme tätä jätteen määrää vähemmäksi ja ainakin itse kyllä yritän tuossa valiokuntakäsittelyssä nostaa tämänkin asian framille

sen takia tämä perheisiin satsaaminen ja perheiden palveluista puhuminen on kyllä itselleni hyvin tärkeää ja tässä asiassa meillä on hyviä malleja kansallisesti kehitettäväksi

ehkä olisi kannattanut harkita tätä puheenvuoroa jos tällaista keskustelua ei olisi tänä iltana haluttu täällä aikaansaada

täällä todetaan muun muassa että uudistuksen äärimmäisen kireä valmisteluaikataulu vaikeuttaa paitsi lakiteknisesti virheettömän lopputuloksen myös mahdollisimman selkeän lainsäädäntökokonaisuuden aikaansaamista

hallituksen esityksessä ehdotetaan valtion erityisasema omistajana poistettavaksi ja valtion rakennusten suojelusta annettu asetus kumottavaksi

esimerkiksi imatralla on tehty hienoa työtä sen suhteen että ennalta ehkäisevällä työllä on pystytty lastensuojelun kustannuksia hyvin nopeallakin aikataululla pienentämään

sitten turvakotien asiasta vain mainitsen vielä sen että valtio ottaa rahoitettavakseen kustannettavakseen tämän toiminnan mutta ei tietenkään tuota näitä palveluita

toimivimpien menettelyjen pohdintaan aikaa on jäänyt vähän ja valiokunta katsoo että ympäristö ja vesiasioiden käsittelyä koskevan päätöksentekojärjestelmän erityispiirteiden tarkastelu on jäänyt ehdotuksessa puutteelliseksi

kansalainen soitti ja kertoi että kyllähän minä kovasti kierrättäisin mutta aina kun minä menen niitten pussieni ja nyssäköitteni kanssa sinne kierrätyspisteelle niin ne ovat täynnä tavaraa ne ovat epäsiistejä haisevia paikkoja

ainakin itse toivoisin että nyt ne tahot jotka tuottavat tällä hetkellä kuten ensi ja turvakotien liitto jolla on pitkät perinteet eivät suinkaan vetäytyisi tästä työstä koska sen osaamisen menettäminen on kyllä erittäin iso menetys kaikille meille

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kokonaisuutena on alkuun todettava se että vaikeista taloudellisista ajoista huolimatta sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesitys kykenee kuitenkin vahvistamaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta vaikka haasteita toki on paljon

juuri ympäristövaliokunnassahan kävi ilmi että korkeinta hallinto oikeutta ei ole koko tässä valmistelun kuluessa kuultu lainkaan

näiden suojeltujen rakennusten siirrosta toiselle tulee ilmoittaa viranomaiselle ja ilmoitusmenettely onkin aivan välttämätön ja korostaa myös tarvetta ottaa tämä resurssitarve asianmukaisesti huomioon

sen takia haluan sitä korostaa että tuottajat voivat olla sitten aivan muita ja myös järjestöpuolen osaajia edelleenkin mutta tämä lainsäädäntö ollaan siis laittamassa kuitenkin nyt vasta valmisteluun liikkeelle

eli meillä on paljon tekemistä sen suhteen minkä ministeri täällä mainitsi että meidän tulee kiinnittää huomiota siihen kuinka helppoa tämä on yksittäisen kansalaisen kannalta

juuri näiden vesiasioiden osalta tämä on iso kysymys sillä nyt on aivan ilmeinen vaara asiantuntijoiden näkemyksen mukaan siinä että näissä vesiasioissa päätökset alkavat valua alueellisilta ympäristöviranomaisilta sieltä missä sen päätöksenteon paikan pitää olla valitusprosessien johdosta hallinto oikeuksiin jotka tunnetusti ovat jo muutenkin aikamoisessa ruuhkassa

siinä mielessä suhtaudun ehkä vähän kriittisemmin siihen viestiin joka täällä äsken useamman kollegan suunnalta esitettiin että yksittäisellä kansalaisella pitäisi olla kovasti mahdollisuuksia vaikuttaa siihen kuka hänen jätteitään milloinkin kuljettelee

sitten vammaisten asiasta sanon vain sen että meillähän ovat isot vammaislainsäädännön uudistukset meneillään nimenomaan ratifiointiprosessit jotka ovat vielä kesken

arvoisa puhemies

rakennusperintöä koskeva suojeluasia tulee vireille joko viranomaisen omasta tai sille tehdystä aloitteesta usein myös rakennuksen omistajan aloitteesta

me emme voi ratifioida ennen kuin meillä on itsemääräämislainsäädäntö paremmassa jamassa ja tuo laki yritetään nyt kevään aikana sitten tuoda eduskuntaan jotta päästäisiin myös niissä vammaisten oikeuksia koskevissa sopimuksissa ratifiointivaiheeseen

tämä ei ole linjassa sen päätöksen kanssa että hallitus on itse oma aloitteisesti ilmoittanut haluavansa lyhentää lupaprosessien käsittelyaikoja

paljon olisi puhemies ollut sanottavaa vielä vanhuspalvelulaista ja siitä että sen keskeinen sisältö on kuitenkin ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen ja sitä kautta se on paitsi inhimillisesti järkevää myös taloudellisesti järkevää ja sen takia minustakin tuo vanhuspalvelulaki johon yhdessä olemme sitoutuneet on aika hieno juttu

perusteeksi pakollisen kiellon poistamiselle on esitetty erityisesti se että kiellon antaminen ei ole tarkoituksenmukaista silloin kun rakennuksen suojelua koskeva asia tulee vireille omistajan omasta aloitteesta tai suostumuksella

mikä se semmoinen lyhennys on joka menee hallinto oikeuksien kautta mahdollisesti kuukausien jopa vuosien mittaisiin prosesseihin

nyt haluaisin kyllä sitten kysyä kerroin tämän kansalaisen esimerkin miten tavattoman huonollakin tolalla tämä nykyinenkin systeemi on mitenkä ministeri aikoo varmistaa sen että tässä pystytään oikeasti pääsemään näihin hyviin tavoitteisiin joita on asetettu esimerkiksi siihen että tästä kierrätyksestä ja esimerkiksi pakkausten palauttamisesta tehdään kansalaisille kuntalaisille mahdollisimman helppoa tästä ehdi yö on kierrätys kierrätyksestä ja ajaa ja

perusteluissa kuitenkin todetaan että vaarantamiskielto on mahdollista määrätä myös kesken suojeluprosessin josta myöhemmin ilmenee että raken jos myöhemmin ilmenee että rakennuksen suojeltavat arvot ovat vaarassa tai olosuhteet muutoin muuttuneet

en usko että tämä on elinkeinoelämänkään etujen mukaista mikäli luvitusprosessit alkavat viipyä erilaisissa vaiheissaan

perustuslakivaliokunta on lausunnossaan tarkastellut tätä vaarantamiskieltoa ja harkinnanvaraisuudelle esitettyjä perusteluita ja katsonut että tätä sääntelyä on syytä täsmentää perusteluja vastaavasti

tämä on siis korkeimman hallinto oikeuden taholta tuotu aiheellinen huoli ja ympäristövaliokunta aivan oikein nosti tämän asian esiin ja teki muutamia korjaus ja täsmennysehdotuksia

akkausten

me ympäristövaliokunnassa yhdymme tähän perustuslakivaliokunnan näkemykseen

arvoisa herra puhemies

kuten kaikki täällä olijat hyvin tiedätte juuri sosiaali ja terveysministeriön asiat ovat niitä kansalaisia lähellä olevia asioita ja siksi ovat myös tietenkin hallitukselle hyvin tärkeitä kysymyksiä

viitamieskin toivoisin kyllä ympäristövaliokunnan puheenjohtajana että valiokunnan puheenjohtaja tölli voisi kuvata vielä kertaalleen sitä miksi esimerkiksi näitä ympäristövaliokunnan esittämiä täsmennyksiä joihin näimme kyllä kovasti vaivaa teimme ne hallituspuolueiden hyväksynnällä tuolla valiokunnassa ei ole voitu tähän varsinaiseen lopulliseen tekstiin ottaa mukaan koska pelkään pahoin että kun nämä täsmennykset puuttuvat niin juuri näissä vesiasioissa meillä on edessämme todellinen suma

myöskin tähän käsittelyyn viitaten valiokunta pitää tarpeellisena säätää käsittelyajasta voimassa olevan lain tapaan siten että päätös todellakin tehdään kahden vuoden kuluessa tuon kiellon antamisesta

eli siinä mielessä sama homma jatkuu edelleen ja ympäristövaliokunta saa nyt sitten tämänkin hieman riitaisan esityksen käsittelyynsä

on mielestäni äärimmäisen tärkeää todeta tähän alkuun se että näinä taloudellisesti hyvin vaikeina ja haasteellisina aikoina hallitus on kuitenkin pystynyt tekemään tärkeitä uudistuksia ja pitämään kansalaisten palveluista ja etuuksista huolta niin myös tässä budjetissa

määräajassa on valiokunnan näkemyksen mukaan kysymys hallituksen henkeen hyvin sopivasta säännöksestä joka ei ole hallintolain voimassa ollessa välttämätön

mutta kun ministeri toivoi tuossa oman puheenvuoronsa lopuksi että tästä mahdollisesta riitaisuudesta ja suuresta kokonaisuudesta huolimatta valiokunnalle jää aikaa huolelliseen ja perusteelliseen käsittelyyn niin saanen tässä valiokunnan puolesta huomauttaa että näitä isoja hieman riitaisiakin asioita olisi toki voinut tuoda meidän pöydällemme jo hieman aiemminkin koska nyt meillä todella on arvoisa puhemies ympäristövaliokunnassa iso työruuhka päällä

määräajasta erikseen säätäminen on omiaan parantamaan rakennuksen omistajan tai haltijan ja viranomaisten välisen yhteistyön sujuvuutta

peruspalveluministerin näkökulmasta tämä talousarvioesitys kannustaa myöskin osa aikatyöhön ja parantaa lapsen edun toteutumista lapseen liittyvissä asioissa

siihen ei riitä se että eduskunta saa vuosien päästä selonteon näiden asioiden tulisi olla valmiina selkeästi jo nyt

ei suo jossa suojelusta ja tarkoitusta jos vaarantamiskiellosta aiheutuu rakennuksen omistajalle merkityksellistä vahinkoa tai haittaa hänellä on siis oikeus saada valtiolta täysi korvaus

työ ja perhe elämän yhteensovittamisen parantamiseksi otetaan käyttöön joustava hoitoraha joka kannustaa myös lyhyen osa aikatyön tekemiseen